puhemies

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi juha sipilän ja talousvaliokunnan jäseneksi arto pirttilahden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle anne kalmarin

perhepolitiikan kolme ydintä ovat palvelut tulonsiirrot sekä perheen ja työn yhteensovittaminen perhepolitiikalla lapsille luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan perheiden palveluja ja etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet lainaus

tärkeätä on se että se lähiyhteisöiltä tuleva tuki on saman ilmoitusvelvollisuuden parissa kuin mitä puolueiden saama tuki mutta huomattiin että kaikki ne jotka olivat lähiyhteisöltä saaneet tukea eivät olleet näitä tuki ilmoituksia ajantasaisesti tehneet ja sitten tämän tarkastuksen jälkeen näitä ilmoituksia täydennettiin

naiset ovat miehiä useammin

qatar

moskova hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta tähän asti ollut

e jolla

eduskunta on hyväksynyt omassa käsittelyssä salolta hakeutua kela pudotusta toinen voittaa on lakiehdotukset hylätty

oma lukunsa on se että uudenmaan prikaati säilyy brooks viikissä eikä tule yhdistetyksi vieressä olevaan upinniemen varuskuntaa kielipolitiikka selätti puolustus ja

arvoisat edustajat jos noudatetaan vanhaa hyvää tapaa että keskitytään puhujaan ja sitten jos on tarve pitää neuvonpitoja siirretään ne salin ulkopuolelle

äänestyksessä on annettu satakolmekymmentäviisi ja ääntä kolmekymmentä kaksi gionta kuussa kolmekymmentäkaksi

eduskunta pysyy samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialottesin soutu ja lakiehdotusten

tätä palvelisi valittujen toimenpiteiden ja tavoitteiden yhtäaikainen tarkastelu ja myös mittareiden käyttäminen ja sen kertominen mitä mittareita käytetään kun arvioidaan hallituksen politiikan onnistumista ja tehokkuutta

kalliorinne on huomiskannat katosten

maria tai kustannukset jakautuvat epätasaisesti karasittain naisia työllistäviä

tuomisto on osa puhemies kannata repiä uudelleen

edustaja mikko varosen puhemiesten esityksen neljäkymmentä neljä risto juvonen

tiedusteltuani arvoisa puhemies kannatan edusti uotila tavoin miesten erotuksena modo kuusi kuusi edustaa kallioiden alusapua niskanen pystyi pirttilahti arto voimistelisi kuusi seitsemän edustajaa turunen

nyt on vähän hämmentävä olo kun on kerrottu toisaalta että neuvotteluissa olisi tapahtunut aika lailla lähentymistä ja sitten toisaalta niitä ei enää jatketa sen jälkeen kun elinkeinoelämän keskusliitto edellytti että ennen kuin sopimusten sisältö on tiedossa kaikkien pitää ilmoittaa että he hyväksyvät tämän

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään kaivetut lakiehdotukset pacers on toinen käsittely on päättynyt

eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvä äänestänyt

tästä kiviranta luonnehti vedot

risto mustajärvi

jane ovat toimillaan edistänyt teollisten työpaikkojen

nyt totean että me emme tässä ole kysymässä mitä ministeri katainen ehdottaa vaan sen jälkeen kun niin monet kokoomuspoliitikot mukaan lukien ministeri linden ovat puhuneet siitä että tämä budjettirahoitus olisi oikeudenmukainen vaihtoehto meitä kiinnostaa ministeri katainen vain yksi asia

arvoisa puhemies

eduskunta pysyy ensimmäiset esittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä tää lakiehdotus on toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuunkäsitelty

että lisää tukia ei anneta jos suomi ei saa täysiä

gata i

arvoisa puhemies

kausiolu käsitelty vuosittain aina osittain toisen käsittelyn estellä päivyristuksen uudisosia nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

äänestyksessä on annettu satayhdeksän ja antaa kuusikymmentäkaksi iältään puissa

tutustuimme

vindy ja yksitoista y lavastama

meillä tilastokeskus viime kädessä arvioi miten alijäämään luettavia menoja ja tuloja pitää käsitellä ja tässähän ajankohtainen asia on että eräät hallituksen kärkihankkeiden rahoituspakettiin liittyvät tulot saattavat jäädä sellaisiksi joita tilastokeskus ei ota huomioon alijäämää vähentävinä tuloina

miten hallitus aikoo varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyden julkisissa terveyspalveluissa ja onko esittämistä varten

arvoisa puhemies kannata musteyrttiaho ruder varmistin esityksen numero neljäkymmentäviisi josta mustonen varapuhemies kalle

europäättäjien valitsema strategia on painanut kreikan massiivisen velkataakan alle ja vienyt mukanaan neljänneksen maan taloudesta

uusi ennuste osui aivan selvä kuin me

jos bush on tehty muotinäytöstä pukevat edustus näkyy me neuvomme aineistona

tuon ajan säätyvaltiopäivät kykenevät tekemään maamme historian suurimman kuntauudistuksen kun kunnat erotettiin

katainen

risto

veneitä varten harjoitellut mäntylä yhdistetään viedä mut jurva ramstedt osaa kirjoittaa tiedettä delfoista

syyskuun pakkasäänestyksessä hyväksynyt ostorehun

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet tuen myöntämiseen osana maatilatalouden perusparannusavustusjärjestelmää maatilatalouden suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon liittyvien laajarunkoisten rakennusten perusparannustoimien arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tilanteissa joissa kustannus muodostuisi yksittäisen maaseutuelinkeinonharjoittajan toimeentulon kannalta kohtuuttomaksi

on aidosti erittäin arvokas asia jos näin vaikeasta kokonaisuudesta voidaan saavuttaa niin merkittävä ja kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys kuin mikä näissä hallitusneuvotteluissa on nyt tapahtunut

sitten puhujalistaan takaisin

rikkidirektiivin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

no niin uusi yritys

äänestyksen

näin tehtiin ja samalla sovittiin että välittömästi asetettava toimikunta valmistelee isomman remontin joka tuodaan kunnallisvaalien jälkeen eduskunnan käsittelyyn

ja perustelee kopra puhemies kartan kivirannan esitystä ystäviään arvossa kuin nesteen ehdotus on

liittovaltiokehitys on agendalla varsin avoimesti komission ehdottamat eurobondit vakiinnuttaisivät julkistaloudellisen yhteisvastuun euroalueelle

äänestyksessä

keskustelu päättyi

kreikka ei ole selvinnyt omille jaloille ja

valiokunta on erikseen korostanut tätä tehokkuus tuloksellisuusarviointia ja sitä että siitä pitäisi hallituksen tarjota valmiiksi parempaa tietoa

kiramo erkki virtanen hardest ei saa viedä myös ylikoski framtide pysäkiltä avaintekijä

ja kun te arvoisa pääministeri sanotte että pakkolakeja ovat kaikki lait niin te olette ensimmäistä kertaa suomen historiassa puuttumassa työehtoihin pakkolainsäädännöllä jolla te estätte sopimasta työehdoista paremmin kuin mitä täällä hyvin kyseenalaisella perustuslakia rikkovalla tavalla päätettäisiin

linda dynaaminen debatti halidemutvähämäki on esteitä oli ammuttu ohella

arto kuulemisten esityksen numero neljäkymmentäkuusi

asiaa loppuunkäsite

idea menettivät tenho ja muut rehula nosti toiveita mutta vehviläinen tuodessaan lisätehoa ja vekslaa tai

olennaista on kuitenkin että tässä ei liiku mitään harmaata rahaa koska nämä lähiyhteisöjen omat ilmoitukset joissa on tullut rahaa ulkoa on oikein tehty

euroalueen kriisi ei ole ohi

sataneljäkymmentä jaantony by seitsemän eija takatetusta puissa eduskunta hyväksynyt himot n

nostoverkkoperä

sananvie perheeltä mahdollisuuden toteuttaa lastenhoito kullekin perheelle parhaalla mahdollisella

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväristuksen kolmas asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

minusta tämä on epäoikeudenmukaista

arvoisa puhemies

suomessa etenkin haluaa kerrasta toiseen muistuttaa kuinka suomen saamat vakuudet kattavat kaikki mahdolliset

asia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

risto kettusen ehdotus numero yksi neuvostotyylinen osuman kaksi ovat vastakkaisia joten ensin äänestetään niiden välillä jo tämän jälkeen voittaneesta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

äänestyksessä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

seuraavaksi nimetään ääntenlaskijat

esimerkiksi espanjan tilanne näyttää koko ajan va entistä vaikeammalta ja riski että maa tarvitsee

kun maahanmuuttoasiat ovat olleet paitsi suuren mielenkiinnon myös suurten intohimojen kohteena on selvää että jos hallituksella on näin järkevä linja kuin mitä nyt tähän mennessä on kerrottu niin uskon että sitä varmasti voidaan tulevassa oppositiossakin tukea ja se antaa edellytykset tehdä kohtuullisen hyvää tasapainoista ja myös kansalaisten hyväksymää maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikkaa

talousapua niskanen risto juvonen avasi puhemiesten esityksen numero neljäkymmentäseitsemän musteni kun paras ponnistamatta mystiikalle

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään ilman keskustelua valtioneuvoston on vastattava x

näiden painavien kirjausten vaikutus sekä lastemme tulevaisuuteen ja perheiden arkkien pudottamat lupauksien

niiden ainekset selonteko hyväksyttämään hän

perusteluna erakkoenis kannata edusti uotila avata puhemies eero sivu

jos eduskuntaryhmät tähän päätyvät oletteko te valmiit esittämään tämän ehdotuksen tänne eduskunnalle koska se siirtyy teidän esitettäväksenne jos se on budjettirahoitusasia

ansio loppukesän

kutsun ääntenlaskijoiksi edustajat outi alanko kahiluodon ja edustaja pirjo kirkko on

oliko risto kuusistolla tähän

ortvoimien tuen ehdotuksen

lisäksi pohjois karjalan prikaatissa on olennaista alueellisen puolustuksen osaomisto

ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta ehdotustaminen tuo vasta nyt ystävä jose viisi ja musta keitto sijoitus kuusi ei kyllä vastaa

nyt kuitenkin hallituksen tänne tuoma lakiehdotus on eräin osin pahasti puutteellinen eikä puutu eräisiin aivan keskeisiin vaaleihin liittyviin ongelmiin nimittäin vaalikampanjojen huomattavaan kallistumiseen ja sen aiheuttamaan uhkaan aidon kansanvallan toimivuudelle

äänestyksessä

vielä edustaja gustafsson sen jälkeen mennään puhujalistaan

nyt viljaa ehdotus kaksitoista ykylä

pistepirkon valoisa puhemies kannetaan edistämään tule arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kolme viisikymmentäkaksi mustajuurta

äänestyksessä